ja eikö ole vähän korskia puhua siitä että uutta rahaa olisi kunnissa kun leikkaukset ovat kuitenkin rujoja ja rajuja ja ne kohdistuvat mitä suurimmassa määrin muun muassa vanhuspalveluihin

siinä suomen kansalta kysytään mitä mieltä he ovat siitä että subjektiivista päivähoito oikeutta rajataan jos toinen vanhemmista on kotona

oletteko te asuntoministerinä valmis tukemaan asukkaiden oikeuksia käyttämällä poliittista valtaanne siten että asukkaat voivat saada itse rahoittamansa yhtiöt hallintaansa

halusin vain kertoa referenssinä että kansan tuki on voimakkaana tämän asian takana

jo tällä hetkellä lastenhoidon tarvetta arvioidaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa hoitajien ja ohjaajien ja kotien kanssa ja näin tehdään myös tulevaisuudessa

herra puhemies

kiitos ministerille vastauksesta mutta pohdin kuitenkin sitä onko tuo ehdollinen vankeusrangaistus sitten ylipäätänsä tuolla asteikossa olla

miksi näin on

monet kuitenkin tulkitsevat ehdollisen rangaistuksen siten että se ei välttämättä edes kunnollinen rangaistus ole vaikka toki sitä on kuten tiedämme

lisäksi monien on vaikea ymmärtää miksi vaikkapa talousrikoksista saatavat tuomiot saattavat olla selkeästi kovempia kuin vaikkapa törkeistä väkivaltarikoksista

siksi pitäisin erittäin tärkeänä että tämä stipendijärjestelmä todella luodaan tässä saman tien jotta vähävaraisista maista tulevat vähävaraiset opiskelijat voivat edelleen hyödyttää meidän kansakuntaa myöskin jatkossa

hieman tämän vastaisesti opetus ja kulttuuriministeriön alainen opetushallitus esittää tuoreessa lausunnossaan lukiokoulutuksen kehittämisestä näin

kysymys kuuluu ministeri

kun toivoimme että nuo opiskelijat todella jäisivät suomeen sitten sen jälkeen kun he ovat täällä olleet voisiko tulevaisuudessa kehittää sellaista vähennysjärjestelmää jolla voisi tuota maksua kuitenkin tulevaisuudessakin aika kohtuullista maksua ei niin että sitä voisi vähentää sitten esimerkiksi verotuksessa niin että myöskin kannustaisimme niitä hyviä eu ja eta alueiden ulkopuolisia opiskelijoita hyödyttämään suomea ja työskentelemään täällä jatkossa

hyvin toimivan lukioverkoston aikaansaaminen edellyttää lukiokoulutuksen järjestäjien vahvistamista ja järjestäjäverkon kokoamista

kysynkin ministeri virkkuselta

mitä ministeri ajattelee ylipäätänsä pienten lukioiden erityistuen jatkamisesta

herra puhemies

olin jo sanomassa että tämä oli merkittävä päivä lapsiperheiden kannalta kun ministeri rinne antoi selvän lupauksen eduskunnan istuntosalin edessä että lapsilisien leikkaus perutaan

mutta kokoomus ei hyväksy lapsilisien leikkauksen perumista vaikka se korvattaisiin tupakkaveron nostolla kuten keskusta on esittänyt

valtiovarainministeri rinnettä joka lupasi äsken eduskunnalle että lapsilisien leikkaukset perutaan vai edustaja zyskowiczia joka sanoi että niitä ei peruta ja kokoomusta joka ei peru lapsilisien leikkausta

ketä me uskomme ministeri rinne

tämä täytyy huomioida rahoituksessa samoin kuin lukiokoulutuksen laatu jolle on luotava selkeä ja läpinäkyvä tuloksellisuutta mittaava laatumittaristo

voiko se olla ainoa tai keskeinen kriteeri

tästä mitä ministeri vastasi keskustelussa käytyyn voi olla hyvin pitkälti ainakin ensimmäisistä minuuteista samaa mieltä

ehkä nyt kuitenkin sillä tavalla kannattaisi vähän laittaa jäitä hattuun että uusitalo on antamassa omaa selvitystänsä ilmeisesti tässä lähiaikoina minkä jälkeen hallitus tekee oman valmistelunsa jonka jälkeen asia tuodaan eduskuntaan näillä arvioilla ilmeisesti vasta syksyllä

epäselväksi kuitenkin jäi se millä tavoin tuo valinnaisuuden reipas etten peräti sanoisi raju lisääminen ja sen aloittaminen jo alakouluvaiheessa voisi tuota teidän itsennekin nyt peräänkuuluttamaa tasa arvoa lisätä

tämä hallitus joutuu leikkaamaan koulutuksesta

se on valitettavaa

herra puhemies

tämän keskustelun seuraavan vaiheen tietysti pitäisi olla se että kun nämä resurssit eivät merkittävästi kasva lähitulevaisuudessa miten me voimme saada vähemmällä aikaan enemmän se on iso kysymys suomalaisessa koulutuksessa

elikkä siinä mielessä ei ehkä vielä kannata ihan valtavia aaltoja tämän asian ympärillä herätellä

kyllähän jonkunlaisesta hyvinvointivaltion häpeäpilkusta on kysymys koko tässä asiassa

ottaisin esille ministeri jos arhinmäki tekin jaksatte hetken kuunnella sellaisen ajatuksen jonka keskusta toi ryhmänä eilen vahvasti esille

niin paljon on osattu ja niin paljon osataan edelleenkin mutta tässä asiassa tuo osaaminen on puutteellista

itse olen nähnyt aika monessa kohtaa ja monta tutkimustakin siitä että jos valinnaisuus lisääntyy rajusti ja se aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa niin sanotut paremmista taustoista tulevat opiskelijat usein valitsevat niitä aineita jotka takaavat sitten paremman jatko opintokelpoisuuden ja sitten taas päinvastoin ne joilla se kotitausta ei aina ole valitettavasti kunnossa eivät osaa niitä aineita valita

olemme pitäneet pitkään esillä ajatusta jossa pienet ja keskisuuret yritykset kytkettäisiin tähän meidän innovaatiotoimintaan paremmin siis t k i panoksiin nykyistä paremmin

silloin tuki kohdistuisi juuri pienituloisimpiin opiskelijoihin ja niihin jotka ovat tällä hetkellä epätasa arvoisessa asemassa siis toisen asteen opiskelijoihin jotka asuvat muualla kuin omalla kotipaikkakunnallaan ja joiden vanhempien tulot vaikuttavat siihen asumistukeen

tässä näkyy myös poikien ja tyttöjen välinen keskeinen ero puhumattakaan sitten tästä alueellisesta erosta eli siitä että jos siellä kunnan sisälläkin eriarvoistumista tapahtuu niin sen lisäksi sitä saattaa tapahtua myös suomessa eri alueitten välillä

me tietenkin sen teemme se on meidän velvollisuus mutta aika monessa kunnassa ei ole mahdollisuutta yksinkertaisesti vaikka halua ja tahtoa on valtavasti ja pitää tehdä ja me vaadimme sitä

mitä mieltä olette tästä voitaisiinko tätä edistää

tätä taustaa vasten toivoisin kyllä että valtio olisi omilla kannustimillansa myöskin voimakkaasti tukemassa sillä pienelläkin rahalla

toivoisin että vastaisitte tähän koska tämä on myös ollut meidän esittämämme kritiikin keskeisin lähtökohta aivan kuten täällä viitattiin kiitos vain siitä

ei tuota koko hommaa pysty tietenkään valtio hoitamaan mutta pienelläkin rahalla on merkittävä vipuvaikutus ja sitä toivoisin myös akuutisti valtion voimakkaasti edistävän

keskusta on todella ollut keskeisiltä osin rakentamassa yhtenäistä tasa arvoista oikeudenmukaista lähtökohdista riippumatonta koulutusjärjestelmää

keskustalle euroopan unioni ja eurovaluutta ovat vanhoja kavereita

kun globaali talouskriisi rantautui eurooppaan tarvittiin nopeaa kriisiapua

herra puhemies

jos voisi julistamalla muuttaa nämä koulutusleikkaukset tuloiksi tai aloituspaikkojen leikkaukset voisi julistamalla muuttaa mutta lisäykseksi lisäyksiksi ministeri gustafsson te onnistuisitte siinä

eurojärjestelmän ongelma on se että siinä on mukana liian erilaisia talouksia

se on arvovalinta ja ideologinen valinta että keskitätte koulutusta keskitätte ammattikorkeakoulutusta vetovoimaisia yksiköitä hyvin työllistäviä

tämä on kierre

tässä välikysymyksessä olemmekin yrittäneet saada hallitukselta vastauksen siihen kuinka paljon suomalaisten rahaa on jo nyt laitettu likoon ja ennen kaikkea paljonko sitä aiotaan laittaa

hyvin erikoista ja ristiriitaista ministeri gustafsson

väliaikaisen vakausvälineen kohdalla hallituksen kertomat luvut suurimmista mahdollisista riskeistä olivat alle puolet todellisesta siis alle puolet todellisista

suomen tavoitteet myytiin pari tuntia ennen kokousta

hallituksen valitsemalla linjalla rahaa todellakin tarvitaan

rahaa voidaan lapata niin pankkien tukemiseen kuin ongelmallisten velkakirjojen ostamiseen jälkimarkkinoilta

sanomme kyllä euroopan unionille kyllä eurolle ja kyllä talouskurille mutta ei ylisuurille vakausmekanismeille ei suomen vastuiden ja riskien kasvattamiselle ei velkamaiden kuten espanjan italian rahoittamiselle yhteisvastuullisesti vakausmekanismien kautta

kyllähän fakta on se että samat keskittävät voimat jotka ajoivat suomen euroon ovat nyt moraalisesti jo kestämättömäksi käyvän järjestelmän tukimiehiä ja naisia

keskustan mielestä velkaantuneiden maiden on tasapainotettava oma taloutensa ja ylivelkaantuneiden maiden kohdalla on tehtävä velkasaneeraus

ei tahdo mahtua maalaisjärkeen eikä kaupunkilaisjärkeen se ajatus että otetaan uutta velkaa jäsenmaat ottavat uutta velkaa että suomi ottaa uutta velkaa taloudellisesti vaikeassa tilanteessa kuten itsekin suomen taloudellista tilannetta kuvaatte siten että me pönkitämme tätä järjestelmää velkaa velan päälle

arvoisa puhemies

rakennetaan todellista velkavipua

keskustan mielestä näin ei voi tehdä

miten se on ainoa vaihtoehto

oletteko todella pohtinut tämän loppuun saakka

mutta yhdestä asiasta olen erittäin huolissani nimittäin asumisoikeusasujien oikeuksista

siellä on ilmennyt jopa suoranaisia väärinkäytöksiä niitten yhtiöitten taholta missä asumisoikeus asujat asuvat

kustannuksia on vyörytetty toisen asumisoikeusasuntoyhtiön osalta ja taholta toiselle asumisoikeusyhtiölle ja sen kautta sen asujille

tämä on budjettikysymys sillä tavalla että aran resursseja pitää tietysti lisätä jotta tämä valvonta voi toteutua ja asiat menevät niin kuin niitten pitää mennä jotta asiat ovat oikein

olisin nimittäin toivonut että ministeri olisi tuonut ja hallitus olisi tuonut tässä aidosti tasavertaisen ja tasa arvoisen esityksen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille

sehän olisi ollut kohtuullisen helposti tehtävissä kirjaamalla ammattikorkeakoulut pysyvästi lakiin aivan samalla tavalla kuin yliopistojen kohdalla on menetelty

nythän on niin että ammattikorkeakoulut joutuvat hakemaan itsellensä toimilupaa